viljelijät ovat mitä suurimmassa määrin yrittäjiä jotka pyörittävät kasvavilla tiloilla yhä suurempia liikevaihtoja ja alalla pärjääminen vaatii jatkuvaa ammatillista koulutusta ja myöskin hyvän peruskoulutuksen

nuoret ovat tietojen mukaan nyt hakeutuneet maatalousalan toisen asteen ja ammattikorkeakouluopintoihin entistä vähemmän

tämä haastava ala ei ehkä ole niin vetovoimainen enää ja liian useat ratkaisevat tämän koulutusvaatimuksen käymällä minimivaatimukset täyttävän koulutuksen

arvoisa herra puhemies

samalla nämä koulutuksen laajemmat rajut leikkaukset vaikuttavat myös maatalousalan koulutukseen joka vaatii paljon laitteistoa ja läsnäoloa maanviljelijäksi kun ei etänä opiskella

toisin kuin hallintovaliokunnan mietintöön kohdistetussa vastalauseessa todetaan aluehallinnon uudistamista on viety eteenpäin rinta rinnan paras hankkeen kanssa mikä onkin ollut kokonaisvaltaisen uudistuksen aikaansaamiseksi välttämätöntä

olisi varmistettava se että suomalaiset nuoret saavat jatkossakin riittävät yrittäjävalmiudet jotta maatalousalan koulutus on riittävää ja oikein suunnattua

samaan aikaan kun kunnilta on edellytetty palvelurakenteiden uudistamista on valtionhallinto lähtenyt nopealla aikataululla uudistamaan myös koko keskushallinnon järjestelmää

arvoisa puhemies

lähtökohtana tietysti suomalaisessa yrittäjyydessä ja myöskin metsänhoitoasiassa on se että metsänomistaja suurimmaksi osaksi itse vastaa siitä miten metsää hoidetaan ja miten se tulevaisuudessa kasvaa

osaltaan kritiikkiä onkin saanut juuri tämä nopea aikataulu jonka puitteissa on kuitenkin pystytty tekemään laaja alaista valmistelutyötä ottaen huomioon historiallisesti erittäin merkittävä uudistus kiitos siitä valmistelutyötä ohjanneelle ministeri kiviniemelle joka nyt ei ole paikalla

onneksi kuitenkin tämän suomalaisen kansallisomaisuuden kasvattamiseen ja hoitoon on kautta aikain haluttu kuitenkin myöskin tällainen yhteiskunnan tuki ettei kaikki vastuu jää sitten yksistään tuolle metsänomistajalle

ripeä aikataulu osaltaan kuvastaa myös sitä että tulevasta organisaatiosta ollaan tekemässä joustavaa toimijaa joka pystyy reagoimaan nopeastikin muuttuviin olosuhteisiin ja tarpeisiin

se on koettu kansallisesti niin tärkeäksi että myös yhteiskunta on ottanut osaa muun muassa tällaisilla kannustavilla elementeillä vero ja tukielementeillä niin että hakkuukypsää tukkia ja myöskin yhä enemmän nyt sitten energiapuuta on metsästä saatavissa

meidän on päästävä irti niin valtion kuin myös kunnallishallinnon puolella sektorimaisesta ajattelusta jota leimaavat vahvat hallinnonalojen väliset muurit jotka voivat olla jopa este poikkihallinnolliselle yhteistyölle

uudistuksen keskeisenä lähtökohtana on kansalaisten yhdenvertaisuudesta huolehtiminen palveluiden parantaminen sekä alueiden vahvistaminen tuottavuuden lisäämistä unohtamatta

arvoisa puhemies

lauri oinosen esitys on mielestäni hyvä ja kannatettava

täällä kovasti närkästytti se että edustaja rantakangas otti esille tämän meille kesken tämän keskustelun tulleen pron vaatimuksen siitä että hallituksen olisi luovuttava työttömyysturvan heikennyksistä ja palkattomasta työnäytteestä

toivoa sopii että näihin muuttuviin luonnonolosuhteisiin kuitenkin suhtaudutaan pidempijännitteisesti ja myöskin näissä tukielementeissä hyvinkin suunnitelmallisesti sillä tavalla että ne todella sitten tukevat pitkällä tähtäimellä ja vastaavat niihin mahdollisesti muuttuviin olosuhteisiin oikealla tavalla

maakuntaliittojen roolin ja aseman vahvistaminen on osoitus siitä että päätäntävaltaa siirretään lähemmäksi sinne missä juuri alueiden asiantuntijuus sekä erityisosaaminen tosiasiassa ovat eli maakuntiin

jos tilannetta vertaa esimerkiksi perusopetuslakiin niin siinäkin on tarkasti määritelty mitä on perusopetus

en nyt oikein ymmärrä tätä mustamaalausta mitä kaikkia hallituksen esittämiä muutoksia ja parannuksia kohtaan esitetään kerta kaikkiaan

jos siis halutaan että perinteistä päivähoitoa kehitetään varhaiskasvatuksen suuntaan laissa tulee määritellä kuinka varhaiskasvatus eroaa päivähoidosta jonka taustalla ovat sosiaalipolitiikan painotukset siis eri painotukset

pitää kuitenkin myös ymmärtää metsätuhojen dramaattisuus metsänomistajien talouteen ja siksi toivon että lakivalmistelu etenee suotuisasti sitten tuolla valiokunnassa

nyt uudistuksen myötä maakuntaliittojen rooli myös koulutustarpeiden ennakoinnissa ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelussa merkittävästi vahvistuu

esimerkiksi tämä työnäyte on todellakin palkaton työttömyyskorvausta siltä ajalta ei menetetä mutta se voi olla monelle esimerkiksi nuorelle se paras vaihtoehto todistaa se osaamisensa

myös liitoille ohjautuva rakennerahastojen hallinnointi lisää maakuntien alueellista päätäntävaltaa mutta myös korostaa alueiden strategista vastuuta siitä mihin suuntaan alueen kehitys suuntautuu

asiantuntijat ovat jo pitkään vaatineet laadukasta varhaiskasvatusta ja lasten vanhemmat ovat halunneet pienempiä ryhmiä ja enemmän hoitajia päiväkoteihin

se voi olla mielekkäämpi vaihtoehto kuin mennä haastatteluun tai jos paperit eivät esimerkiksi ole niin hyvät niin voi olla ainoa ja hyvä keino että pystyy näyttämään ammattitaitonsa

asiakaspalvelun osalta on panostettava palvelutason säilymiseen sekä käsittelyvaiheiden etenemisen turvaamiseen esimerkiksi lupakäsittelyiden osalta yhteyshenkilöiden vaihtuvuudesta huolimatta

on tietysti luonnollista että etujärjestöt ovat esityksen edetessä olleet asialleen erittäin vahvasti uskollisia ja täytyy sanoa että heidän vaatimuksensa ja huomionsa voi hyvin monessa kohtaa allekirjoittaa

sekä varsinaisessa muutosvaiheessa että myös palveluiden saavutettavuuden parantamisessa on myös huomioitava jatkuvasti kehittyvät tietohallintajärjestelmät sekä sähköisen asioinnin lisääntyminen

olen itse saanut hyviä kokemuksia perhepäivähoitajien pedagogisista valmiuksista mutta on pitänyt pohtia myös sitä mitä tapahtuu lasten tasa arvolle jos varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutusvaatimuksia ei kirjata tai niistä ei sovita millaiset mahdollisuudet jää lasten varhaiskasvatusoikeuden toteutumiseen kaikkialla suomessa mikäli rajaa ei vedetä lakiin

tällä hetkellä valtion aluehallinto on hajanaista mikä asiaintila on maamme kehityksen kannalta ja nimenomaan kansalaisten palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta tullut tiensä päähän

ylipäätään laaja alainen lapsivaikutusten arviointi pitäisi lakiesityksestä pystyä tekemään jotta voitaisiin varmistua siitä että lakia tehdään nimenomaan lapsen edun näkökulmasta

nyt uudistuksen myötähän olemme menossa niin sanotun kahden luukun malliin jolloin palveluiden käyttäjän näkökulmasta asioiminen helpottuu

on myös kritisoitu etenkin pääkaupunkiseudulta käsin sitä että esitys monimutkaistaa aluehallintoa sekä lisää byrokratiaa eikä myöskään tue pääkaupunkiseudun kehitystä

yksi tämän lain puute on se että sitä ei ole valmisteltu avoimesti ja nyt onkin aika hämmentävää että ministeri edellyttää oppositiota tulemaan mukaan tämän lain valmisteluun ja tämä revohka pitäisi sitten hoitaa kahdessa viikossa

päinvastoin uudistuksella kevennetään byrokratiaa ohjaamalla päätäntävaltaa toimielimelle joka jo on olemassa merkittävänä alueellisena kehittäjänä ja vaikuttajana eli maakunnan liitolle

julkisuudessa ei ole käyty linjakeskustelua siitä pyrimmekö nostamaan suomalaisen varhaiskasvatuksen kansainväliselle tasolle vai kehitämmekö sitä ihan omista lähtökohdista käsin määrittävätkö meidän omia suomalaisia lähtökohtia kuntatalouden reunaehdot vai lasten varhaiskasvatuksen kehittäminen

uudistuksen vaikutuksia tuleekin seurata ja arvioida myös systemaattisesti

kuntien tiukentunut talous todella täytyy ottaa nyt huomioon tässä muuttuneessa suhdannetilanteessa kun kuntien maksuosuutta tässä yleispalveluvelvoitteisessa asiassa pystytään vielä pohtimaan ihan siitä näkökulmasta että tämä tärkeä yleispalvelu voisi tasa arvoisesti toteutua joka puolella suomea ja kaikissa kunnissa

uskon että suomalaiset ovat tällä hetkellä hyvin taipuvaisia ymmärtämään että verovarat eivät riitä kaikkeen mahdolliseen hyvään

siksi onkin tärkeää varata seurantaan ja arviointiin aikaa sekä resursseja

tätä keskustelua tulisi voida käydä myös tämän varhaiskasvatuslain puitteissa

lisätehtäviä ja kustannuksia aiheutuu etenkin ryhmäkokorajoitteesta sekä velvoitteesta laatia jokaiselle lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

mediamaksusta vielä sen verran että tässä lintilän työryhmän esittämässä mediamaksussahan on paljon hyviä elementtejä muun muassa se että ne jotka sen ovat maksaneet maksavat siitä tulevaisuudessa tämän ehdotuksen mukaan viisikymppiä vähemmän kuin ennen ja sitten nämä vapaamatkustajat saadaan ikään kuin kiinni

muun muassa kuntaliittokin toteaa että hätäisesti valmisteltuna esitystä ei tuotu kunnallistalouden ja hallin non neuvottelukunnan käsittelyyn vaikka laki näin edellyttää

suomi on alueiltaan kuitenkin hyvin erilainen ja esimerkiksi aluehallintovirastot ovat lausunnoissaan peräänkuuluttaneet alueellisuuden parempaa huomioimista

mitä mieltä ministeri on voidaanko nämä pari erityisryhmää tämän asian yhteydessä tunnistaa ja sitten reagoida ja toimia sen mukaan kun mediamaksun maksajia määritellään

käytännössä alueellisuutta vahvistetaan tässä lakiesityksessä ihan hyvällä tavalla siten että aluehallinnon edustajat ovat laaja alaisesti mukana strategia asiakirjan valmisteluprosessissa

tätä esityksen sisällöllistä puutteellisuutta selitetään osin sillä että nyt on annettu ensimmäinen osa ja toinen vaikuttavampi on tulossa joskus myöhemmin aikatauluista ei tänään ainakaan ole tullut selvyyttä

strategia asiakirjan valmisteluprosessiin pitäisi kuulua niin monta alueellista seminaaria kuin on avejakin

vastausta näihin moniin moniin kysymyksiin ei olla saatu joten aivan yhtä hyvin tämä esitys olisi voitu jättää vielä tässä vaiheessa antamatta ja keskittyä pätevän kattavan kokonaisuuden luomiseen

toinen tapa jolla alueellisuutta voisi vahvistaa olisi se että kaikki vastuualueiden johtajan virat tulisi nimittää alueilla

kolmas esimerkki olisi se että aluehallintovirastolle ja ely keskukselle laadittavassa virastokohtaisessa tulossopimuksessa tulisi mahdollistaa valtakunnallisten strategisten tavoitteitten priorisointi sekä alueellisesta tarpeesta syntyvää täydentävää tavoiteasetantaa

arvoisa puhemies

valtionhallinnon alueellisten strategioitten yhteensovittaminen on siis lähtökohtaisesti ihan hyvä asia

toivottavasti se lisää poikkihallinnollisuutta valtionhallinnon keskustasolla eli ministeriöiden välillä

valtion aluehallinnon poikkihallinnollisuus on aiemmin ollut tärkeimpiä tavoitteita ja siinä onkin aikaisemmin päästy ihan hyvään alkuun

arvoisa puhemies

nyt ministeriöt ovat yrittäneet rakentaa omia putkia ja näin heikentää valtion aluehallintoa

tämä kiihkeätä keskustelua aikaansaanut julkisen talouden suunnitelma on valmisteltu siitä ymmärrettävästä lähtökohdasta että suomen talouden tilanne on poikkeuksellisen vakava toivottavasti tämä lähtökohta ja tilannekuva on meillä kuitenkin yhteinen

vaikka kyse on aluehallinnon ohjauksen tehostamisesta suurimmat säästöt ja tehostamisen tarpeet tulisivat nimenomaan näiltä ohjaavilta tahoilta eivätkä ohjauksen kohteesta

julkisen talouden velka on viime vuosina kasvanut poikkeuksellisen nopeasti ja on syvästi alijäämäinen ja varmasti kaikki ymmärtävät myös sen että kukaan ei leikkaa ihan huvikseen mutta on ymmärrettävä elää kuitenkin tilanteen mukaan

tässä suhteessa tämä epätasapaino on viimeisinä vuosina lisääntynyt kun leikkaukset ja kevennystoimet on kohdistettu aluehallintoon mutta ohjaus on pysynyt monilta osin ennallaan ja osittain jopa vahvistanut sitä

tästä päivän keskustelun kiihkeydestä huolimatta minä uskon kyllä siihen että koko sali varmasti sitoutuu kuitenkin siihen että yhdessä suomea kuntoon laitetaan mutta keinot ovat hyvinkin erilaiset

kaupunkien ja maaseudun keinotekoinen vastakkainasettelu on aikansa elänyttä ja molempien roolit suomalaisen yhteiskunnan kasvutarinassa on kirjoitettava samaan lukuun toisiaan täydentäen

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan aluekehittämisessä lähtökohtana pitäisi olla että kasvatetaan alueellista päätösvaltaa jota parhaiten ja kansanvaltaisimmin edustaisivat maakuntien liitot

suomea uudistetaan työllisyyttä kohennetaan velkaantumista taitetaan ja työllisyyttä parannetaan nimenomaan kilpailukykyä kohentamalla

olisi hyvä jos pystyttäisiin laittamaan pöydälle kaikki ministeriöitten avien elyjen virastojen ja maakunnan liittojen aluekehityksen tehtävät poistettaisiin turha byrokratia sekä päällekkäiset tehtävät ja kansanvaltaisuuden nimissä annettaisiin maakunnan liitoille alueellista asiantuntemusta edellyttävät tehtävät ja päätösvaltaa

maaseutu ei ole harvaanasuttu kuluerä vaan siellä on meidän rikkautemme niin luonnonvarojen kuin myös asumisen ja elämisen vaihtoehtojen suhteen

politiikalla joko kehitetään alueita tai näivetetään niitä

esimerkiksi joukkoliikenneratkaisuilla lähipalveluiden tarjonnalla tai jätevesiasetuksilla vaikutetaan maaseudun elinvoimaisuuteen ja siihen annetaanko ihmisille aidosti mahdollisuus asua ja tehdä työtä ja yrittää siellä missä haluaa vai ajautuvatko ihmiset kasvukeskuksiin

hallituksen talous ja työllisyyspolitiikan linjalle ovat sekä valtiontalouden tarkastusvirasto että eu komissio antaneet myöskin tukensa

merkitystä on sillä onko mummonmökin asukkaalla mahdollisuus viettää elämänsä ehtoo omassa kodissaan itsenäisesti joukkoliikenteen turvin ja riittääkö kunnan kotiavun avustus siihen että hän pystyy olemaan kotonaan mahdollisimman pitkään ehkä pitkällisenkin laitoshoidon välttäen

arvoisa herra puhemies

toki jo tänään ollaan kuultu joitakin vaihtoehtoja

sdpn vaihtoehto näyttäisi olevan päinvastoin kuin väitetään se että se velkaannuttaisi kuitenkin enemmän toisin kuin sdp itse on tänään väittänyt

ensinnäkin meidän on aina syytä käydä tässä salissa keskusteluja siitä kuinka poliittiset esitykset päätökset ja linjaukset vaikuttavat suomalaisiin ihmisinä ja yhteiskuntana

palvelujen turvaaminen kiertää voimakkaan linkin tietoliikenneyhteyksiin sillä verkon kautta monia palveluja pystytään hoitamaan mikä tukee juuri harvaanasuttua maaseutua ja houkuttelee muuttajia niille alueille

nimittäin valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut tuoreissa arvioissaan harmaan talouden torjuntaohjelmasta näin

tästä näkökulmasta ojennan kättä myös opposition esitykselle aiempaa tarkemmasta vaikutusten arvioinnista jota tosin on tehtykin

tällaisten verkkopalveluiden kautta esimerkiksi monien valtionhallinnon palvelujen saatavuus voidaan turvata

kun torjuntaohjelmaan sisällytetyistä hankkeista ei ole tehty vaikutusten arviointia torjuntaohjelman vaikuttavuutta ei voida todentaa

kun talouden tiukka tilanne vaatii vaikeita toimia meidän pitää eduskunnassa muistaa myös oma roolimme vaikutusten arvioinnissa kun lakiesitykset etenevät meidän omissa prosesseissamme ja ovat eduskunnan käsittelyssä

opposition välikysymys osuu oikeaan siinä että maatalouden ahdinko on todellinen ja suomalaisen ruuantuotannon turvaamiseksi tarvitaan välittömiä ja myös pitkävaikutteisempia toimia

sen sijaan sdpltä voitaisiin kysyä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

viime viikon hallituksen esitys uusiutuvan energian velvoitepaketista luo työtä etenkin sinne missä raaka aineetkin sijaitsevat eli maaseudulle

kaikilla niin myös eläkeläisillä on oikeus saada selkeä kokonaiskuva ja oikea kokonaiskuva siitä mitä hallituksen toimet vaikuttavat myös niistä positiivisista vaikutuksista

muutoin välikysymyksen sisältö jää valitettavan pinnalliseksi

yksi hallituksen painopistealue on eurooppalainen energiapolitiikka ja me todellakin tarvitsemme ne parisataatuhatta uutta työpaikkaa

konkreettisia keinoja helpottaa maatalouden ahdinkoa tai esimerkkejä pitkävaikutteisista toimista oppositiolla ei juurikaan ollut tarjolla

hallitus on puolestaan tehnyt monia konkreettisia toimia joista olemme saaneet nytkin ministerin suulla kuulla tämän kriisin ratkaisemiseksi

minusta hyvän puheenvuoron käytti edustaja täällä joka hieman tätä meidän keskustelutyyliämme

puu on edelleen vihreää kultaamme ja ministeri pekkarisen johdolla sen hyödyntäminen on aluillaan vahvassa alussa

siksi haluankin tietää miksi suomi ei allekirjoittanut muiden uusiutuvaa energiaa edistävien eu maiden kanssa komissiolle suunnattua vetoomusta siitä että maakohtaisesti sitouduttaisiin uusiutuvan energian tavoitteitten puolesta

tänään ovat hyvin selkeästi korostuneet euromääräiset miinusmerkkiset vaikutukset mutta hyvin vähälle huomiolle jäivät kaikki ne rakenteelliset uudistukset ja myöskin ne hyvät toiminnalliset parannukset toisaalta suhtaudun tosiaankin varauksellisesti tähän keskusteluun

vastaavaa määrätietoisuutta olisi tietysti odotettu jo pitkään jo monilta edellisiltä hallituksilta joissa välikysymyksen allekirjoittaneet puolueet olivat itsekin mukana

edustaja meri joka meidän keskustelutyyliämme vähän arvioi ja siitä seurasikin se että pystymme maltillisemmin lähestymään näitä meille tärkeitä asioita

tässä ajassa ei liene liioiteltua vaatia sitä että esimerkiksi yhtenä esimerkkinä suojelupoliisin toimintamäärärahojen alenemaa pitää seurata aivan erityisellä huolella

miksi suomi ei ollut tuota vetoomusta allekirjoittamassa ja miksi näin merkittävästä linjauksesta ei käyty täällä laajempaa taustoittavaa keskustelua

keskustavetoinen hallituksemme on linjannut suomalaisen ruuan edistämisohjelman päätavoitteeksi suomalaisen ruuan arvostuksen nostamisen

alkuviikosta tampereen yliopiston tutkija nosti huolensa siitä että erityisesti hallituksen kuntiin kohdistuneet päätökset eriarvoistavat kansalaisia selkeästi

on toki niin kuin pääministerikin jo sanoi jokaisessa vaihtoehdossa varmasti hyviä aihioita joita voimme yhdessä viedä eteenpäin mutta tärkeintä on se että se päämäärä kuitenkin säilyy kirkkaana ja se että tämä yhteinen tilannekuva on kuitenkin meidän jaettava

harmillisinta tässä koko keskustelussa on se että sinänsä hyvä ja tavoiteltava pyrkimys on jäänyt populismin ja väärien tietojen ja myöskin osin markkinatalouden jalkoihin

sen toimialaan kuuluvilla yhteiskunnan turvallisuuden kannalta erityisillä sektoreilla on tapahtunut nopeasti ja tapahtuu edelleen ainakin näkyvissä olevassa lähitulevaisuudessa merkittäviäkin muutoksia

pelkkä mielikuvapolitiikka oppositio hyvä ei auta suomalaista viljelijää

eläkeläiset voivat kysyä aivan yhtä hyvin teiltä kuin nyt meiltäkin mitä esimerkiksi sdp mitä kristilliset saivat aikaan viime kaudella ja kuten hyvin muistamme viime kausihan päättyi kaikkien suomalaisten ja kaiken päätöksenteon kannalta suoranaiseen kaaokseen

hän oli myös pistänyt merkille että ennen muuta valtion budjetin käsittely ja sen yksipuolisuus on syventänyt tätä eriarvoistumiskehitystä